tennilä kyllä tasavallan presidentin asema suomen ulkopolitiikan johdossa säilyy ja säilyy asema puolustusvoimien ylipäällikkönä myös

jos ollaan eri mieltä se ei tarkoita että ollaan tyhmiä tai vastuuttomia vaan se tarkoittaa että asioita on pohdittu toisenlaisesta näkökulmasta ja usein myös useiden asiantuntijoitten evästyksellä

nyt kun hankintalakia ollaan tekemässä tiedän että maa ja metsätalousministeriöstä on henkilö tässä työryhmässä toivoisin että nyt todellakin tulee tänne perusteluteksteihin selkeä kirjaus siitä että on ihan luvallista laittaa laatukriteereitä ja tukea siten hallitusohjelman mukaisesti kotimaisia ruokahankintoja

toisaalta voi käydä että talibanien toiminnasta vaietaan siellä missä siitä pitäisi puhua

tämä on erittäin tasapainoinen esitys eikä tästä pidä maalata mitään piruja seinälle

se auttaa nimenomaan pienituloisia ja luulenkin että jos santeri alkio istuisi tuolla lehterillä hän olisi erittäin otettu ja ylpeä niistä teoista joilla heikompiosaisia muistetaan

ulkomaan asioista vastaavien ministereiden kannattaisi painaa mieleensä edesmenneen kollegamme haapojan sanat kun hän runossaan kyseli sota aikaan viitaten

itse asiassa se on minusta erityisen hyvä että silloin kun ristiriitatilanteita on on selkeä ratkaisumalli että nimenomaan valtioneuvoston kanta voittaa silloin kun se on samaa viiniä tai valtionavun neuvoston kanta voittaa sillon ku se on sama kuin eduskunnan kanta jos ristiriitatilanteita on ollut

satosen kanssa olin muuten täysin samaa mieltä hänen puheenvuorostaan mutta jyrkästi eri mieltä siitä mikä oli kummallisin mielipide täällä

ei voi olla toimintatapana niin kuin edustaja leppä tuossa sanoi että me säädämme täällä yhtä ja julkisella puolella käytetään toisenlaisilla pelisäännöillä tuotettuja tuotteita

osaanko mä toimia kaikes niin ettei tarttis poijan lähtiä

on toki silloin jaettava sitä vastuuta ja taakkaa näitten asioitten mukaisesti

osaako meirän sukupolovi tehrä niin hyvää ulukomaankauppaa jottei hoksata rähinöörä

nimittäin minun mielestäni kyllä kummallisinta oli se että sitä asiaa moitittiin että valtio on ikään kuin ulkoistanut välittämisen koteihin

mielestäni on hyvä että turvallisuusympäristöä haarukoidaan myös uuden tyyppisten uhkien kannalta

nyt espanjassa viimeistään tämä tasavertaisuus tulisi muuttaa sellaiseksi minkälainen suomalaisten oikeuskäsitys on

tennilän puheenvuoron ytimeen siihen eurooppa edustukseen mennään niin mielestäni asia on ollut itse asiassa aivan selvä jo edellisen perustuslainkin mukaan ja säännöstömme mukaan

arvoisa herra puhemies

kolmanneksi toivoisin ja vaadin että pääministeri lupaa meille suomalaisille yksiselitteisesti että suomi siellä euroopan päätöksenteossa ei tule hyväksymään eurobondeja tai liittovaltiokehitystä ennen kuin se on viety suomessa kansanäänestykseen

arhinmäki että valitsemme jalkapallo ottelun sijasta tai golfaamisen sijasta sen että menemme käymään palvelukodissa tai omien vanhempien luona ja meidän lapsemme myös tekevät sen

minusta suomen puolustuslinja on aina ollut pitkäjänteistä se on ollut ennustettavaa ja se on ollut sillanrakentajan roolissa toimivaa

tämä on hyvä takaportti siellä neuvotteluissa ja vaadin että tästä asiasta ei tingitä

ehkä pienen poikkeuksen tähän on tehnyt päinvastoin pääministeri jonka linjauksista ei aina ihan varma ole voinut olla mutta luulen että tästä pitkästä yleisestä linjasta kaikki ovat samaa mieltä

en pelkää tällaista perustuslakia nuorena kansanedustajana vaan katson että se on voitto parlamentarismille

ei kannata lietsoa hämmennystä eikä blokkiajattelua

kannattaa mieluummin olla sillanrakentaja ja vaalia myös kahdenvälisiä suhteita kaikkien naapurimaidemme kanssa sen lisäksi että niitä suhteita hoidetaan myös tuolta eun kautta

eun ulkorajaa ei kyetä valvomaan asianmukaisesti

mutta pyysin puheenvuoron siitä syystä että tällä hallituskaudella kokoomusjohtoinen hallitus on valitettavasti omasta maakunnastanikin kaksi varuskuntaa ajanut alas

myös oman eun ulkorajavalvontamme tulee olla kunnossa

säästölistauksia tai poliittisia ajatuksia siitä mitä jonkun olisi hyvä tehdä ei aina ole kutsuttu rakennepaketiksi

puolustuspolitiikan linjaus rahoituksen korotusautomaatista pelkästään materiaalihankintoihin on oikeastaan omituinen

siksi minusta on surullista että eduskunnan täytyy aina maanpuolustusjärjestöjen rahaa nostaa täällä oman runossa valtio

sisältö on varsin erimitallista aina solariumtarkastajista oppilaitosten karsimiseen

arvoisa puhemies

yrttiaho eivätköhän meidän yrityksemme päässeet tämän laman yli kuitenkin kohtuullisin seurauksin juuri sen takia että yritysverotuksemme oli mahdollistanut sen verran pääomia sinne yrityksiin että eivät kipanneet kuten viime laman aikana ja minusta se on erittäin hieno asia

arvoisa puhemies

ei kai ed

kuten edustaja mustajärvi totesi niin on aika käsittämätöntä että eduskunnan pitäisi pystyä tekemään päätöksiä sellaisen tiedon pohjalta jonka tarkastusvirastokin katsoo riittämättömäksi

tennilä voi niin ajatella että esimerkiksi jos nato esitys hallitukselta tulisi siitä ei eduskunta keskustelisi ja ei kai ed

se toiminta tulee vähän kalliimmaksi kun näitä tukikohtia ei enää lähellä ole

valiokuntamme pitääkin perusteltuna selonteon jakamista vastaisuudessa valmistelutavasta riippumatta eri osiin joista yksi käsittelee sisäistä turvallisuutta

minusta tämä järjestelmä on hieno jossa asioista tullaan kertomaan jo etukäteen ja toivottavasti tulevaisuudessa vielä varhaisemmassa vaiheessa niin että voimme oikeasti siellä eussa vaikuttaa muutenkin kuin siinä vaiheessa kun päätökset on jo muissa elimissä tehty

kilpailukyvystä meidän tulee nimenomaan olla huolissamme ja sen takia kiviniemen hallitus tullaan muistamaan erityisesti vihreän kasvun alkuunsaattajana

arvoisa herra puhemies

kiitos sinänsä että se nyt sitten täällä

edustaja suutari

satsaukset uusiutuvaan energiaan ja myös moderniin teknologiaan jolla uusiutuvaa tuotetaan vaativat kumppanikseen myös veroratkaisuja

taajamien ulkopuolella olevat matkapuhelinverkon tukiasemat lakkaavat tätä nykyä toimimasta muutaman tunnin viipeellä sähköntulon katkettua

monissa maissa on tehty listauksia aggressiivisesta veronvälttelystä elikkä niistä firmoista jotka vievät voittonsa toisiin maihin välttääkseen kotimaan verotukset

edustaja autolla

haluan tälle joukolle viestiä sen asian että suomessa glyfosaattia ei käytetä pakkotuleennuttamiseen kuten muualla euroopassa tehdään

rusty

poissa edustaa hoidettu

siellä ruiskutetaan glyfosaatti joka tappaa elävän kasvuston viljaan ennen puintia niin että viljoja ei tarvitse kuivata

yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa

tämän veronvälttelylistan perusteella sitten voidaan tehdä laatuosio tähän kilpailutukseen ja antaa pisteytystä sen mukaan että tällä listalla ei yritys olisi

siksi kehotankin kaikkia teitä huolehtimaan siitä että niin julkisissa ruokahankinnoissa kuin omissa ruokahankinnoissa suositaan joutsenlipputuotteita jolloin glyfosaattia ei tarvitse jääminä syödä

arvoisa puhemies

kumpi on sydän suomessa asuvalle tai siellä matkaavalle city ihmiselle suurempi turvallisuushaaste se mahtuvatko meidän poikamme uusine vehkeineen leikkimään samassa nato hiekkalaatikossa toisten kanssa vai se pystyykö sähkökatkon aikana soittamaan hätäkeskukseen jos salama on sytyttänyt tulipalon tai myrsky kaatanut puun tien tukoksi

itse asiassa jo pääministerin käyttämä sana rikoksentorjunta on osoitus siitä millä vakavuudella näihin asioihin on puututtu

tämä edesauttaa sitä että rehelliset toimijat jotka maksavat veronsa suomeen ja hoitavat työnantajavelvoitteensa pärjäävät kilpailussa paremmin

esimerkiksi meillä keski suomessa perusturvaliikelaitos saarikassa hoidon porrastusta on tarkennettu jo vuosia ja pitkäaikaisosastoilta on vuodepaikkoja vähennetty

sitten edustaja ja

m l

räsäsen esille nostamaan listaan siitä että tukien ennakkomaksuihin ei olisi tullut muutoksia

kotona asumisen mahdollistaminen on ollut pitkään tavoiteltava asia mutta korvaaviin hoitomuotoihin on myös ohjattava resursseja

kiitollisia pitää olla tilaajavastuulaista ja käännetystä arvonlisäverosta myös niistä resursseista joita osoitetaan sekä tuomioistuimille syyttäjille konkurssiasiamiehelle että poliisille nimenomaan harmaan talouden tai rikollisuuden torjuntaan

toivottavasti materiaalihankinnoilla ostetaan myös aggregaatteja tukiasemille

keskusta on vaatinut omaishoidon tuen siirtoa kelalle jolloin kaikki saisivat sen tasavertaisesti kunnan varallisuudesta tai linjauksista riippumatta

tämän päivän keskustelu on kuitenkin ollut myös siltä osin varsin poikkeuksellista että erittäin rakentavasti on haluttu kuunnella niitä lisäehdotuksia mitä talousrikollisuuden torjuntaan voisi tulla

on erittäin hyvä että lainoituksen keinoin nyt sitten hallitusohjelman mukaisesti aletaan tähän viljelijöiden kriisiin puuttua

toki olisimme suoneet sen tapahtuvan jo aikaisemmin mutta on hyvä että valtiontakaukset tulevat maksuvalmiuslainoille ja maksuhelpotuksia lainoihin tulee

mielestäni ulkomaisille yrityksille pitäisi säätää velvollisuus rekisteröityä ennakkoperintärekisteriin aina jos toimintaan liittyy palveluiden myymistä suomessa

samoin normien purkaminen on aloitettu siihen on tartuttu mutta täytyy sanoa että siellä on niin paljon vesurilla töitä että ihan hetkessä emme sitä normiviidakkoa saa kuntoon

verottaja on nyt jo saanut mahdollisuuden saada paremmin tietoa mutta tässä olisi yksi avain siihen että edes jonkun maan lainsäädäntöä ja verotuskäytäntöä jouduttaisiin siellä yrityksissä noudattamaan

meidän tuleekin seuraavassa koko maataloustukijärjestelmän uudistuksessa ottaa huomioon tämä normien valtava määrä

väitän että siitä ei enää hyödy kukaan että tukijärjestelmää on yritetty erilaisilla tasauksilla oikeudenmukaisuuden nimissä tasata

myöskin julkisten tahojen hankinnoista on tänään puhuttu rakentavasti ja itse esittäisin eivätkö julkiset tahot voisi pidättäytyä hankintojen teosta yhtiöiltä jotka kiertävät tai välttelevät aggressiivisesti veroja

meidän tulee koko järjestelmä muuttaa aivan toisen tyyppiseksi vaikka se jopa vähän tekisi kipeää

valtaosa leikkauksista kohdistuu oppilaitosverkkoon

säästöt haetaan keskittämisellä

viljelijä oli ja on edelleenkin tukiehtojen ja valvontojen kanssa löysässä hirressä

on yrityksiä jotka jo ihan omaehtoisesti ovat tuoneet harmaan talouden torjuntaan oman verkkorekisterin johon kirjataan keskitetysti kaikkien urakoitsijoiden ja heidän työntekijöidensä tiedot

joillakin jaksaminen on aivan äärirajoilla ja joillakin tiloilla kotieläimet lähtevät viimeistä kertaa kotieläintiloista ulos tänä kesänä

eli tämän tyyppisistä järjestelyistä voisi saada laatupisteitä ja näin meidän ei ainakaan tarvitsisi jännittää että valtion ja kuntien kilpailutukset ohjautuvat harmaalle alueelle

siksi meidän on tehtävä kaikkemme että saamme nyt tämän akuutin kriisin ratkaistua ja sitten näitä isompia linjoja myöhemmin

lisäksi esimerkiksi suomen yrittäjät ovat toivoneet että konkurssiasiamiehen tulisi lähettää yritysten konkursseista tiedot verottajalle jolloin epärehellisesti toimivien yritysten vastuuhenkilöt olisivat helpommin löydettävissä

siksi on hyvä että esimerkiksi tänään kuulimme uusia uutisia siitä millä viljelijää vastaan voidaan tulla

me näemme valtavat mahdollisuudet vaihtotaseen parantamiseen ja uusiin työpaikkoihin ruuan tuotannossa uusiutuvassa energiassa ja muussa biotaloudessa

nimittäin samat yritykset perustetaan uusilla nimillä ja siellä usein toimitaan samaan tapaan laittomasti kuin entisissäkin

tällä hetkellähän tilanne on se että keskittynyt kauppa kyykyttää elintarviketoimittajia mennen tullen kun on kyse pilaantuvista elintarvikkeista